mitä hallitus aikoo tehdä sen hyväksi että uusille turvesoille myönnettäisiin ympäristölupia

onhan kyseessä kymmenientuhansien ihmisten työ vaikka

eräiden mielestä uraaniin ei pitäisi koskea lainkaan toiset elättelevät toiveita talvivaaran esiintymän kuin myös muiden mahdollisten hyödynnettävien esiintymien laajemmastakin hyödyntämisestä ja jopa vientiin

mikä on teidän kantanne koskien uraanin louhintaa ja mielipiteenne siitä pitäisikö talvivaaralle antaa erillinen lupa uraanin teolliseen hyödyntämiseen vai tarvitseeko se yleensä erillistä lupaa

homolain käsittelyyn eduskunta käytti vuoden päivät aikaa kun sen sijaan esimerkiksi sote yritettiin viedä väkisin läpi muutamassa viikossa

kansalaisilta on mennyt luottamus kansalais aloitteisiin koska eduskunta ottaa näköjään käsittelyyn vain ne aloitteet jotka vievät kansamme turmioon

arvoisa puhemies

mielestäni pakkoruotsi

esityksessä ehdotetaan ampuma aselakiin monia laaja alaisia muutoksia joilla on heikentäviä vaikutuksia metsästykseen sekä metsästysaseiden lupien hankkimiseen

haluankin kiinnittää arvon edustajien ja kansalaisten huomiota aselain valmistelussa ja lakiehdotuksen tekstissä ilmeneviin vakaviin ongelmiin sekä puutteisiin

erityisenä ongelmana aselakiesityksessä koin sen että esitys on valmisteltu kiireessä ainoana tavoitteena kiristää järjestelmällisesti mahdollisuutta ampuma aseen hallussapitoon

lakia valmisteltaessa ei ole riittävästi kuultu ase ja metsästysalan järjestöjä eikä asiantuntijoita mikä olisi esityksen luonteen huomioon ottaen ollut aivan välttämätöntä

sisäministeriön olisi lain valmistelun yhteydessä pitänyt ehdottomasti kuulla ja kuunnella ase ja metsästysharrastajien mielipiteitä mitä se ei ole suinkaan tarpeellisessa määrin tehnyt

nykyinen kehitysmäärärahojen jakamisen käytäntö jossa suomi syytää vuosittain rahaa silmät ummessa satoja miljoonia euroja eri kohteisiin ympäri maapalloa ei ole mielestäni hyväksyttävä

yleisessä tiedossahan on että melkoinen osa antamistamme rahoista menee sivullisten taskuihin eikä niille inhimillistä hätää kärsiville ihmisille joille ne on tarkoitettu

arvoisa puhemies

suomeen on syntynyt uusi kansanosa kurjalisto jolle nälkä ja puute ovat tuttu vieras päivittäin

hallituksen esittämät toimet hoitavat vaan pinnallisia oireita eivätkä puutu ongelmien varsinaisiin syihin jotka ovat aivan muualla kuin aselainsäädännössä tai aseiden hallussapidossa

mikäli suomen antamat kehitysapuun tarkoitetut rahat menevät jatkossakin vääriin käsiin emmekä voi varmistaa niiden perillepääsyä niille joille ne on tarkoitettu mielestäni on syytä jakaa suurin osa niistä rahoista kotimaamme köyhille ja kurjille

taleban hallinnon kukistamiseen ja demokratian juurruttamiseen tähtäävästä operaatiosta on tullut ajan mittaan yhä suuremmassa määrin yhteenotto talebanien ja kriisinhallintajoukkojen tukemien afganistanin hallituksen joukkojen välillä

lakiehdotus toisi mukanaan poliiseille oikeuden tarkastaa aseiden säilytystiloja yksityiskodeissa

suomalaisten ammattisotilaiden kuten puolustusvoimain entisen komentajan gustaf hägglundin mielestä suomi on nykyisin osallisena sisällissodassa eivätkä poliitikot ole huomanneet tätä

hänen mielestään suomalaiset eivät sovi taisteluihin joissa pitää hyökätä ja tappaa ihmisiä

suomalaiset joukot ovat viime aikoina joutuneet useiden aseellisten hyökkäysten kohteeksi mutta onneksi ilman vainajia on selvitty

mielestäni ei ole hyväksyttävää poliisin tehdä sattumanvaraisia kotitarkastuksia aseiden omistajien kotona ilman rikosepäilyä eikä mielestäni oikein ole tehdä suomesta poliisivaltiota

kysyisin ministeri stubbilta henkilökohtaista kantaanne siihen kuinka monta suomalaista sotilasta olette valmis uhraamaan afganistanin operaatiossa

esimerkiksi putken pätkät jotka teoriassa kestävät luodin voiman ammuttaessa olisivat tulkittavissa aseen piipuiksi tai putkeksi jolloin tarvitaan lupa

pitääkö taloa rakentavan yrityksen tai henkilön hakea varmuuden vuoksi lupa kaikille hallussaan oleville metalliputkille jotka kestävät yhden luodin ampumisen ja jotka voidaan liittää ilman erityistietoja ja taitoja aseisiin

arvoisa puhemies

siitä on liian vähän luotettavia tutkimuksia

nykyisistä kehyksistä ei löydy riittäviä toimenpiteitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elintason ja elämänlaadun parantamiseksi

nyt vedotaan siihen että tämä koskee vain perunalajikkeita mutta jos tämä laki tullaan hyväksymään ei mene aikaakaan kun kohta hyväksytään myös kaikki viljakasvit

arvoisa puhemies

keväällä keskusteltiin tässä salissa samasta asiasta kehitysavusta ja silloin mainitsin näistä poppamiesten padoista mistä äsken edustaja kalliorinne mainitsi ja pysyn edelleen sanojeni takana

mutta väliäkös sillä kunhan vain porvareilla menee lujaa

mustajärvi sanoi että ampuma asekouluttajalle annettu hyväksyntä raukeaa kun ampuma asekouluttaja kuolee on kyllä tosiaan naurettava ja osoittaa tämän lainvalmistelun tason tällä kohdalla

perussuomalaiset ovat varoittaneet vuodesta toiseen optiohuijareista ja pörssipelureista sekä heidän toimiensa seurauksista

edelleen edustaja kalliorinne antoi ymmärtää ettei suomalaisten tarvitse välittää kotimaamme köyhistä

arvoisa puhemies

vaikka asiaa on jo muutamassa puheenvuorossa sivuttu en silti malta kuopiolaisena kansanedustajana olla muistuttamatta edustaja pekkarista siitä että ministerinä ollessanne myitte yaralle siilinjärven kemiran tehtaat ja siinä sivussa meni myös sokli

kehottaisinkin edustaja kalliorinnettä menemään seuraavan kerran vaikkapa helsinkiin ruokajonoon ja kertomaan siellä kuuluvalla äänellä että näidenkin ruokien mitkä teille jaetaan olisi tarpeellisempaa mennä tuonne ulkomaille niin katsottaisiin kuinka kauan te viihtyisitte siellä paikan päällä

tältä vaalikaudelta on vaikea löytää toista hallituksen esitystä joka olisi käynyt läpi näin perusteellisen ja pitkän valiokuntakäsittelyjakson kuin mitä nyt tämä hallituksen esitys uudeksi aselaiksi

uusjuppien ja kasinopelureiden tuhlauspeli pörssin ja optioiden maailmassa loppui kuin seinään laman yllättäessä heidät housut kintuissa

minusta asiaa paisutellaan ja liioitellaan kun esimerkiksi voisitte kantaa huolta tavallisten suomalaisten kansalaisten eriarvoistumisesta

pitkään käsittelyyn on toden totta ollut tarvetta sillä näin surkeaa ja laitonta lakiesitystä on harvoin nähty

nyt yara takoo miljardeja voittoja lannoitteilla ja myy hölmöille suomalaisille ylihintaan tätä lannoitetta jos myy aina ollenkaan

tämän lakiesityksen valmistelu ei ole perustunut lainkaan vaikuttavuusselvityksiin kuten hallituksen esityksen laatimisohjeet edellyttävät

arvoisa puhemies

perussuomalaiset on laillisuuden ja järjestyksen puolueena vastustanut jyrkästi alkuperäistä esitystä ja vaatinut sen uudelleenvalmisteluun

hallitus päätti aloittaa valtion ja kuntatalouden pelastamisen kansan syvistä riveistä korottamalla ensi alkuun kiinteistöveron ala ja ylärajoja mutta tyhjästä on paha nyhjäistä

sutena syntynyt ja vain kosmeettisen leikkauksen läpikäynyt lakiesitys pitäisi mielestämme edelleen hylätä koska se ei oikeasti ratkaise niitä ongelmia joita sillä on lähdetty ratkomaan

tämä korotus ei perussuomalaisten mielestä tuo toivottua tulosta sillä yhä useampi joutuukin osin tämän päätöksen seurauksena turvautumaan yhteiskunnan taloudelliseen tukeen tai myymään mökkinsä selvitäkseen kohonneista kustannuksistaan

se on aivan liian pieni jotta turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyjonot saadaan purettua nopeasti

tähän asiaan tuleekin seuraavassa lisäbudjetissa puuttua voimaperäisesti ennen kuin tilanne räjähtää käsiin

valitettavasti tuo rahamäärä ei ole riittänyt edes tyydyttävän tiestön kunnossapitoon

nythän vain kasvatetaan veronmaksajien kustannuksia kun turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten jonot pitenevät entisestään

millä tavalla maa ja metsätalousministeri on ottanut tai ottaa omassa toiminnassaan huomioon perustieverkon parantamistarpeet nyt syntyneen risupaketin myötä ja olitteko te mukana kuulemassa että valtiovarainministeriöstä ne rahat tiestöön tulisivat

arvoisa puhemies

hallitus päätti myös poistaa yrityksiä rasittavan kelamaksun joka jätti valtiontalouteen lähes miljardin euron ammottavan mustan aukon

arvoisa puhemies

siellä tuli nuori äiti lastenvaunujen kanssa pyysi syrjemmälle ja sanoi että saanko minä kertoa sinulle erään asian

hallitus yrittää peittää jokelan ja kauhajoen traagisten koulusurmien taustalla olevat mielenterveysongelmat tällä lailla

aselakiesitys ei nimittäin kohtaa nyt päihde ja mielenterveysongelmaisia eikä sillä estetä koulusurmien tapaisia väkivallantekoja

tuletteko edistämään suomalaisen luomu ja lähiruuan käyttöä sekä sitä kautta suoraan kotimaista työllisyyttä tukemalla luomutuottajia taloudellisesti

miljonäärille se kyllä varmasti on

näin suurteollisuus kuten esimerkiksi metsäteollisuus saa entistä paremman syyn pakata laukkunsa ja muuttaa ulkomaille jättäen taas tuhannet suomalaiset ilman työtä

ja hyvin oli epätietoinen ei millään ilkiäisi tulla tännekään ruokajonoon kun on saatu sellaista tietoa että määrätyt puolueet eivät hyväksy sitä että suomalaiset köyhät käyvät ruokaa hakemassa

tiedetään että kouluampumiset olisi voitu estää tulkitsemalla nykyistä ampuma aselakia oikein ja oikein ajoitettuna

tämän perusteella voidaan todeta että vain nykyisen lain valvonta ja lupaharkinta ovat jokseenkin epäonnistuneet ja tarkemmalla seulonnalla voidaan saavuttaa ne tavoitteet joita tällä uudella lailla on lähdetty perusteluiden mukaan hakemaan

arvoisa puhemies

onkin pakko kysyä mikä hämäysoperaatio hallituksen viisasten kerholla tässä nyt on oikein menossa

en lakkaa ihmettelemästä entisten aikojen työväenpuolueen työväestön puolustajan sdpn toimintaa lain valmistelussa

perusväylästön kunnostaminen vaikka lainarahalla olisi perussuomalaisten mielestä panostus tulevaisuuteen sillä nuoremmat sukupolvet jotka joutuvat maksamaan velat saisivat silloin nauttia paremmasta alempiasteisesta tieverkosta

se mitä me oikeasti tarvitsemme on lisää kuuntelevia korvia nuorten ahdistuksen ja hädän hetkellä

eihän heidän mielestään ollut mitään tarvetta pyytää lausuntoa työelämä ja tasa arvovaliokunnalta vaikka henkilökunnan työ ja palkkausehtoja surutta poljettiin lain valmistelussa

lakiesitys sisältää kohtia joiden toteuttaminen on käytännössä mahdotonta ilman että valtio on mukana rahoittamassa näitä toimia esimerkkinä tällaisesta ampuma asekouluttajan vaatiminen

suomen talous sukeltaa alaspäin ja sen seurauksena nousee työttömyys käsi kädessä kansalaisten köyhyyden kanssa vaikka edellisestäkään lamasta ei ole vielä täysin toivuttu

naiset eivät niin ärhäkkäästi puolusta itseään joten heidän etujensa ajaminen ei kiinnostanut sdptä

miten ministeriö ja tämä niukkuutta jakava hallitus aikovat saada ampumaradoille jopa useita tuhansia tai satoja ampuma asekouluttajia valvomaan ihmisten harrastuneisuutta

kokoomukseltahan nyt ei voinutkaan odottaa työntekijöiden etujen valvontaa